kiitos siitä että sain myös tämän viimeisen puheenvuoron

kansalaisaloitteen asemaan voi vaikuttaa esimerkiksi se millaisista asioista aloitteita käytännössä tehtäisiin kuinka paljon aloitteita tehtäisiin ja millaisia päätöksiä eduskunta tekisi aloitteiden pohjalta

itse kyselin myös viron kannanoton perään koska me olemme eun puitteissa sopineet siitä että jokainen eu maa ensisijaisesti hoitaa omat kansalaisensa ja tilanne tällä hetkellä on se että moni eu maa on liittynyt tähän sopimukseen